ju fler som jobbar dess mer skatteintäkter dess färre som behöver utkomststöd och dess bättre förutsättningar för att utveckla välfärdsstaten

sen takia tässä on riittävän pitkä siirtymäaika että me haluamme panostaa juuri tähän koulutuspuoleens tehdään yhteinen yhteistyö säästä ja matkansa ja koulutuspuoleen

tämän vuoksi on äärimmäisen vaikeaa ymmärtää miksi hallitus on lähtenyt kohdistamaan niin voimakkaita leikkauksia kaikkiin koulutusasteisiin aina varhaiskasvatuksesta alkaen yliopistoihin saakka

me näytämme unohtavan että maat joilla on suurin vastuu maailman pakolaisista ovat tällä hetkellä turkki pakistan libanon iran etiopia ja jordania

säästöjä lapsiin kohdistamalla emme saa maamme taloutta raiteilleen

päinvastoin jatkamalla panostamista tasa arvoiseen koulutukseen joka tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille ja jatkamalla panostuksia tutkimukseen ja innovaatioihin voimme työtä tehden nousta taantumasta

arvoisa puhemies

tässä aina kestää välillä ennen kuin saan oikeat paperit esille

heidän on saatava tuntea että heitä tarvitaan he ovat hyödyksi maallemme ja että me haluamme panostaa siihen että he saisivat parhaat mahdolliset edellytykset

hallituksen nyt ajamat säästöesitykset uhkaavat johtaa eriarvoisuuden lisääntymiseen ja pidemmän päälle tietopohjan kapenemiseen

kyllä näin

se on todella häpeällistä

siinä kärsivät naiset ja lapset näissä kehitysmaissa

tarpeeseen selvittää ihmiskauppa ja paritusrikosten rajanvetoa on kiinnittänyt huomiota varsinkin kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva vähemmistövaltuutettu samoin kuin eduskunta

ehdotetut muutokset tukisivat tämän kehityksen jatkumista

ihmiskaupan ja parituksen rajanvetoa selventävistä säännöksistä voi mainita esimerkkinä sen että painostamista koskeva tekotapa siirrettäi siin paritussäännöksestä ihmiskauppasäännökseen

me tiedämme myös että suurimpia rakenteellisia ongelmiamme esimerkiksi hyvään naapuriimme ruotsiin verrattuna on se että emme jaksa työelämässä yhtä pitkään

oikeushenkilön rikosoikeudellista vastuuta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä laajennettaisiin siten että myös oikeushenkilö eli yritys tai yhteisö voitaisiin tuomita tästä rikoksesta yhteisösakkoon

nyt saamme eläkeikää nostavan eläkeuudistuksen mutta samalla tiedämme myös tuolloin tarvittavan panostuksia jotta ihmiset jaksaisivat työelämässä

uudistuksen yleisenä tavoitteena on vähentää yhteiskunnan haavoittuvuutta luomalla tehokas menettely henkilöiden ja yritysten taustojen selvittämiseksi

kysymys on keskeisten perinteisten yleisten etujen eli valtion turvallisuuden maanpuolustuksen yleisen turvallisuuden suojaamisen lisäksi yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisen infrastruktuurin toimivuuden varmistamisesta

tarkoitus on että lainmuutokset tulisivat voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen

toisin sanoen puheet ja teot eivät käy käsi kädessä

nyt on vaarana että henkilöt joilla on pitkä työura takanaan ja jotka ovat kuntoutuksen avulla jaksaneet tehdä töitä pitempään tulevat aikaisemmin työkyvyttömiksi

turvallisuusselvitysmenettelyn piiriin tulisivat siten yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kuuluvat tehtävät riippumatta siitä onko kysymys viranomaisista tai yksityisistä elinkeinon harjoittajista

lainsäädännön avulla pantaisiin täytäntöön kansallisella yleisellä lainsäädännöllä eun tietoturvallisuusvelvoitteet sekä puolustus ja turvallisuushankintoja koskeva direktiivi

koska turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihdolla on yhä suurempi merkitys kansainvälisessä yhteistyössä uudistus on tarpeen sen varmistamisessa että suomi on luotettava ja asianmukaisesti velvoitteensa hoitava yhteistyökumppani

henkilöiden nuhteettomuutta selvitettäisiin henkilöturvallisuusselvitystä laadittaessa muun muassa oikeus ja poliisihallinnon tietojärjestelmien avulla

arvoisa puhemies

se on totta että meillä on meidän yhteiskunnassamme liian monta sellaista henkilöä joilla on vaikeuksia taloutensa kanssa erinäisistä syistä

kaikin tavoin hallitus pyrkii siihen että ihmiset eivät ylivelkaantuisi että ihmiset ymmärtäisivät että kun ottaa velkaa ja kun ottaa lainaa niin se pitää myös maksaa takaisin ja pitää suunnitella taloutensa niin että pystyy maksamaan sen takaisin

laissa määriteltäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin tehtävistä joita hoitavista henkilöturvallisuusselvitys voidaan tehdä

suomi on ollut edelläkävijä lasten rokotusten suhteen jo pitkään

mutta me ajattelemme myös niin että aina pitää antaa se toinen mahdollisuus

sen takia on tärkeää että meillä on hyvin toimiva velkajärjestely ja tämä kysymys on tällä erää käsiteltyinä myös kyselytunti hyvin toimiva velkaneuvontajärjestelmä

iloitsen siitä että nyt syyskuusta alkaen suomalaisvauvat rokotetaan pneumokokkia vastaan yleisen rokotusohjelman puitteissa

sitä vastoin hpv rokotetta kohdunkaulansyövän ehkäisyyn ei ole sisällytetty yleiseen rokotusohjelmaan ja tämä on huolestuttavaa

henkilöturvallisuusselvityksessä käytettävä tietopohja laajenisi hieman esimerkiksi luottotietorekisteriin ja tietoon keskusrikospoliisilta jos selvityksen kohdetta epäillään osallisuudesta rikollisryhmän toimintaan ja myös ulkomaan viranomaisten rekistereihin

ruotsissa tanskassa ja monessa muussa eu maassa korvataan kokonaan tai osittain valtion varoista myös tämä rokote

kysynkin vastaavalta ministeriltä

koska hpv rokote otetaan meillä yleiseen rokotusohjelmaan ja mitä hallitus tekee päivittääkseen ja modernisoidakseen maamme rokotuspolitiikkaa

yritysturvallisuusselvityksessä selvitettäisiin yrityksen vastuuhenkilöiden taustoja sekä tietoturvallisuuden tasoa yrityksessä

uusi laki täydentäisi puolustus ja turvallisuushankinnoista annettua lakia ja kattaisi sen ulkopuolelle jäävät tilanteet

selvityksen kohteiden asemaa turvataan eri keinoin

selvitykset ja niihin liittyvä nuhteettomuuden seuranta tehtäisiin aina vain selvityksen kohteena olevan henkilön tai yrityksen suostumuksella

näiden tiedonsaantioikeutta samoin kuin oikeutta muutoksenhakuun laajennettaisiin

selvityksille ja todistuksille tulisi voimassaoloaika ja luotettavuutta seurattaisiin rekistereitä yhdistämällä

selvitykset ja niihin liittyvä nuhteettomuuden seuranta tehtäisiin aina vain selvityksen kohteena olevan henkilön tai yrityksen suostumuksella kuten jo mainitsin

näiden tiedonsaantioikeutta laajennettaisiin samoin kuin oikeutta muutoksenhakuun

oikeusministeriön yhteyteen perustettaisiin täytäntöönpanon yhtenäistämiseksi arviointikriteerilautakunta ja sen tehtävänä olisi esittää lain soveltamisen tueksi yleisiä tulkintasuosituksia turvallisuusselvityksiä laativille viranomaisille

siihen nähden esityksen jatkovalmistelu on ollut varsin yksimielistä ainakin valtioneuvoston alan asiantuntijoiden piirissä

viime vaiheessa eniten keskustelua herättänyt kysymys on ollut ehdotus suojelupoliisin oikeudesta hyväksyä yrityksen tehtäviä selvitysmenettelyn piiriin

siitä esitettiin kaksi täysin vastakkaista kannanottoa

elinkeinoelämän keskusliitto katsoi että yrityksillä tulisi olla ehdotettua laajemmat mahdollisuudet henkilöturvallisuusselvitysten saantiin ja palkansaajajärjestöt puolestaan vaativat koko pykälän poistamista

toki me keskustelemme nyt valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta ja tässä on nyt ainakin loppumetreillä tullut muutama sellainen keskustelunaihe joista on aikaisemmin tässä salissa keskusteltu

hallituksen esityksessä kirkko on laitettu keskelle kylää ja hallituksen esitys on ollut myös yksimielinen

ajattelen oikeudenkäymiskaaren muutosta josta edustaja zyskowicz äsken puhui siitä käytiin keskustelua muutama kuukausi sitten tässä salissa näistä samoista periaatteista

todettakoon nyt vielä tässä asiassa että hallituksen esityksessä annetaan tuomioistuimelle laaja valta arvioida miten tuomio istuin itse suhtautuu todisteiden arvioon ja niin edelleen

saamelaiskäräjälaista käytiin myös muutama viikko sitten aika laajaa keskustelua tässä salissa ja nyt tämäkin laki on eduskunnassa käsiteltävänä ja se on tärkeä esitys

se on merkittävä askel eteenpäin suomen hallitukselta ja on aivan erinomaista että siitä ollaan päästy nyt yhteisymmärrykseen saamelaiskäräjien kanssa ja myös tähän ilo ratifiointiesitykseen tullaan liittämään hallituksen ja saamelaiskärä jien yhteinen selitysteksti jossa selitellään sitä mikä on tämä suomen kansallinen reilu ratkaisu tässä asiassa

nyt käsiteltävään hallituksen esitykseen sisältyy niin periaatteelliselta kuin käytännönkin kannalta merkityksellinen ehdotus uudenlaisesta lainsäädännöstä nimittäin syyteneuvottelusta

tässä on käytetty erittäin paljon hyviä puheenvuoroja myös niistä perus ja ihmisoikeushaasteista jotka meillä on edelleen edessämme suomessa

meillä on monet asiat hyvällä tolalla mutta me tiedämme että monta asiaa vaatii vielä työstämistä ja siinä meidän kaikkien panosta tarvitaan

sen synnyinmaan yhdysvaltojen lisäksi voidaan mainita eurooppalaisista valtioista esimerkiksi englanti ja wales ranska saksa italia puola ja viro

me toteamme myös tässä selonteossa sen että kotimainen perus ja ihmisoikeustilanne on kansainvälisesti vertaillen hyvä

kuitenkin todetaan että on myös hyväksi että jokainen hallitus tekee kansallisen toimintaohjelman sitä omaa hallituskautta varten

pähkinänkuoressa on kysymys siitä että rikoksesta epäilty tai rikosasian vastaaja saa tunnustuksen vastineeksi jonkin helpotuksen rikosvastuusta

sen perustaksi nyt tämä valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko voi toimia erittäin hyvänä ohjenuorana

se voi olla esitutkinnan rajoittaminen niin ettei kaikkia hänen tekemäkseen epäiltyjä rikoksia tutkita tai että syytettä ei kaikista tällaisista rikoksista nosteta taikka että hänelle tuomitaan rangaistus lievennetyltä asteikolta

ensi viikolla olen menossa lappiin inariin muun muassa kuuntelemaan mitä mieltä siellä ollaan muun muassa ilo sopimuksesta ja kuten tiedätte tällä hetkellä meillä on oikeusministeriön ja saamelaiskäräjien välillä käynnissä neuvottelut tästä ilo sopimuksen ratifioinnista

ja haluan myös muistuttaa siitä että suomella on erittäin iso vastuu myös siitä millä tavalla me puhumme ihmisoikeuksista myös kansainvälisillä areenoilla ja millä tavalla me edistämme varsinkin tyttöjen naisten oikeuksia kolmansissa maissa siinä meillä on erityisen tärkeä rooli

suomen lainsäädännössä ei tunneta nykyisin tällaisia mahdollisuuksia mutta vanhastaan tunnustaminen on voitu ottaa huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana

arvoisa puhemies

täällä edustaja hongisto joka nyt on ilmeisesti lähtenyt muualle esitti joitakin ajatuksia siitä millä tavalla hän hoitaisi tänä päivänä suomen talouden ja hän nosti esille sen että harmaan talouden torjunnalla ja tehostamisella voitaisiin saada merkittävästi lisää valtion kassaan

syyttäjä voisi tutkintaa johtavan poliisin esityksestä määrätä ettei esitutkintaa toimitettaisi kaikkien rikosten osalta kun henkilön epäillään syyllistyneen useampaan rikokseen ja hän on tunnustamalla edistänyt rikosten selvittämistä

se prosessi on kesken

haluan käydä lapissa kuuntelemassa mitä mieltä siellä ollaan ja haluan käydä siellä myös sen takia että on hyvä itse paikan päällä pystyä kertomaan mitä ilo sopimuksen ratifiointi tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita koska myös sen osalta on olemassa paljon väärinkäsityksiä ja paljon huhuja jotka herättävät sitten pelkoja ja jotka ovat vahingollisia tähän yhteiseen ilmapiiriin nähden

ja keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle suuren valiokunnan perustuslakivaliokunnan hallintovaliokunnan lakivaliokunnan sivistysvaliokunnan sosiaali kiitos puhemies

no se on hyvä tavoite ja se tavoite on myös hallituksella ja sen takia hallitus on nostanut tämän harmaan talouden torjuntaohjelman yhdeksi kärkihankkeeksi

syyttäjä voisi samalla sitoutua vaatimaan rangaistusta lievemmän rangaistusasteikon mukaisesti

tunnustuksen perusteella syyttäjä voisi myös tehdä rikoksesta epäillyn kanssa tuomioesityksen joka käsiteltäisiin tuomioistuimessa kevennetyssä menettelyssä tunnustamisoikeudenkäynnissä ja jonka perusteella tuomioistuin mittaisi rangaistuksen lievennetyltä asteikolta

todettakoon vielä että näissä ykn sopimuksissa ei ole sellaista velvoitetta tähän ryhmäidentifikaatioon mutta suomi näkee sen tarpeelliseksi koska me haluamme noudattaa kansainvälistä oikeuskäytäntöä ja me haluamme myös olla edistyksellinen maa tässä suhteessa

arvoisa puhemies ärade talman

mutta tietysti on myöskin niin että ei ole realistista ajatella että koko valtiontalous voitaisiin tasapainottaa harmaan talouden torjunnalla

on kyllä äärimmäisen tärkeätä että alkuperäiskansa itse pystyy olemaan mukana päättämässä kuka kuuluu siihen alkuperäiskansaan ja kuka ei

sitten myös edustaja kiuru otti esille tämän harmaan talouden torjunnan ja omalta osaltaan painotti että kyse on rehellisten yrittäjien tukemisesta ja juuri näinhän se onkin

talman

tuomareiden lisäksi myös tuomioistuinten asiantuntijajäsenten ja muiden sivutoimisten jäsenten olisi ilmoitettava ja rekisteröitävä sidonnaisuutensa

minä en haluaisi että minä voisin päättää että minä ryhdyn nyt saamelaiseksi eikä alkuperäiskansa itse voisi siitä olla mitään mieltä

juuri sen takia tähän lakiin on nyt otettu tämä määritelmä niin että siinä on yhdistetty sekä tämä itseidentifikaatio että ryhmäidentifikaatio

sen takia yksi tärkeimmistä asioista on se että päästään sellaiseen tilanteeseen että talousrikollisuuden kiinnijäämisriski kasvaa olennaisesti

tässähän tilanne on se että me oppositiossa voimme vain arvailla missä tämä juna nyt kulkee kun kerran on päätetty että oppositiota ei oteta mukaan tähän valmisteluun

uudistuksella pyritään lisäämään avoimuutta ja kansalaisten luottamusta tuomioistuinlaitokseen sekä korostamaan tuomioistuinten riippumattomuutta

se on asia jota teidän itse pitää miettiä ja jos tilanne on se että koette että itse olette saamelainen ja jos tilanne on se että te myös koette että ryhmässä voidaan hyväksyä ja että te olette ylläpitänyt sukusiteittenne kautta sitä saamelaista kulttuuria teillä on sitten mahdollisuuksia tämän uuden lainsäädännön mukaan ehkä tulla hyväksytyksi saamelaisten vaaliluetteloon

tavoitteena on lisäksi helpottaa sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevien tietojen saatavuutta vaarantamatta kuitenkaan tuomareiden tai välimiesoikeuden asianosaisten yksityisyydensuojaa

kuitenkin on kyse erittäin suuresta muutoksesta meidän suomalaisessa yhteiskunnassa jossa ollaan totuttu siihen että meillä on demokraattisesti toimiva elin joka valmistelee asioita ja totta kai hallitus on demokraattinen mitä suurimmassa määrin mutta kun on näin isosta uudistuksesta kyse olisi hyvä että otettaisiin koko eduskunta mukaan ja myös oppositiopuolueet

on tärkeätä että meillä on nyt hallitusohjelmakirjaus siitä että sakon muuntorangaistus selvitetään tällä hallituskaudella ja uudistustarpeet katsotaan koska kriminaalipolitiikan pitää olla sellaista että se on ennalta ehkäisevää mutta sen pitää olla myös sellaista että se torjuu rikollisuutta ja tässä meillä on vielä

ehdotuksilla on otettu huomioon euroopan neuvoston korruptionvastaisen elimen grecon suomea koskevassa maaraportissa esittämät huomiot tarpeesta tarkistaa sääntelyä ja lisätä läpinäkyvyyttä

nyt minä haluaisin tietää kun kerran keskusta on myös iso kuntapuolue millä tavalla on ajateltu että kunnissa tulevaisuudessa hoidetaan se ennalta ehkäisevä työ ja millä tavalla hoidetaan käytännössä sosiaalihuoltopalvelut

oman rattijuopumusrikoksen tai muun yleensä varsin helposti selvitettävän rikoksen tunnustaminen ei johtaisi sopimiseen rangaistuksen lieventämisestä

arvoisa puhemies värderade talman